oleskeluluvan myöntäminen jo edellyttää että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu ja toistuva toimeentulotuen tarve voi johtaa oleskeluluvan peruuttamiseen tai uuden oleskeluluvan epäämiseen

samaten on kiitettävä siitä että tämä

akaan alaikäisten mahdollisuus tai se perinne että alaikäinen omistaa sen poron otetaan huomioon juuri tätä porolukua laskettaessa

meillä varmasti siihen on mahdollisuuksia ja resursseja

on ehdottoman tärkeää että sijaisapua voi käyttää myös porotuotteen jalostukseen sillä puhutaan todellakin tuotteesta jonka käsittelyketju voi olla hyvinkin herkkä ja voidaan menettää todellakin merkittävä osa ansiota jos menetetään tämä jatkojalostustuote

kysymys kuuluu

kiitoksia ministerille selonteon esittelystä ja siinä olevista linjauksista

tämän eduskuntakauden aikana tehty päätös yhdistää rovaniemen ja oulun hallinto oikeuksien tuomiopiirit liittyy siis tietysti tähän muutoksenhakuoikeuteen lomituspalveluja koskevissa asioissa

siis kuntia

arvoisa puhemies

tämä mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy hylkäysesitys

tarkemmin ottaen ehdotetaan lisättäväksi hautaustoimen maksuja koskeva säännös jonka mukaan seurakunnan tulee periä hautaustoimen mukaiset eli hautaussijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista kustannuksia vastaavat maksut

elikkä rovaniemen ja oulun hallinto oikeudet yhdistetään pohjois suomen hallinto oikeudeksi

silloin kun tätä lakipakettia käsiteltiin siitäkin käytiin juuri keskustelua että säilyyhän sitten riittävä asiantuntemus tässä pohjois suomen hallinto oikeudessa ja kun nimenomaan puhutaan tällaisesta erityisosaamisesta ja siitä että poronhoitajat tulevat sitten myöskin hyvin pitkien matkojen takaa että tämä palvelu ja muutoksenhakuoikeus hallinto oikeuksien osalta sitten säilyy siellä rovaniemellä

perussuomalaiset seuraavat ärtyneinä että kuntauudistusta perustellaan tarpeella turvata julkiset palvelut vaikka tosiasiassa sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on alistettu kuntarakenteen uudistamiselle

jatkossa seurakunnat eivät siis voi tarjota kyseisiä palveluja maksutta paitsi hautaustoimilaissa säädetyn poikkeuksen nojalla

arvoisa puhemies

aluehallintolain uudistuksen tavoitteeksi asetettiin hallinnon uudistaminen asiakaslähtöiseksi ja sen kansanvaltaistaminen lukee tuossa selonteossa

maksujen pohjana ovat vastaavat kustannukset joita seurakuntien saama yhteisöveron tuotto ei kata huomioiden se seikka että seurakunnilla on muitakin lakisääteisiä tehtäviä

kyse ei ole kuten on sanottu isoista rahoista mutta isosta periaatteesta ja elinkeinon tukemisesta

sen onnistumista voinemme puntaroida nyt

arvoisa puhemies

yleistavoitteena oli siis saada aikaan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto mutta jo nyt kataisen hallituksen ohjelma vetää osin mattoa näiden tavoitteiden alta tai asettaa ne ainakin uuteen valoon muuttuneessa toimintaympäristössä

jos puhutaan metsähallituksen talousmetsistä siellä on myös merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä

arvoisa puhemies

esimerkiksi hakkuuoikeuksista neuvotellaan paikallisten kanssa mitä edustaja kalmari toi tässä esille

esimerkiksi kotikunnassani muhoksella lääkärien paikkoja ei eräässä haussa saatu täytettyä mutta seuraavana päivänä yksityinen tarjosi kyllä keikkalääkäreitä heti hakuajan päätyttyä

tässä alkuperäinen kysymys koski ministereiden ja avustavan henkilökunnan välisiä tehtäviä ja edustaja vehkaperä totesi tuossa että puoluejohtaja sipilän johdolla keskusta on sitten puuttunut muun muassa näihin poliittisiin virkanimityksiin ja löytänyt uuden vaihteen

esimerkiksi lapissa missä valtion metsiä on todella paljon täytyy neuvotella saamelaiskäräjien kanssa matkailijoitten kanssa porotalouden kanssa ja sen lisäksi on kuntia joissa pinta alasta huomattava osa on valtion metsää

emme voi liioin hyväksyä hallituksen käyttämiä epäsuoria keinoja pakkoliitosten ajamiseksi toisin sanoen sellaisten ylimitoitettujen vaatimusten asettamista kunnille joista selviytyäkseen kuntien on käytännössä pakko tehdä kuntaliitoksia

mutta ministeri virkkunen te olette esittänyt ansiokkaasti ajatuksia siitä että ministeriöiden välisiä raja aitoja tulee tarkastella kriittisesti ja mahdollisesti pohtia myöskin tehtävien uudelleenjakamista

kunta on vahva jos talous on vahva näin on moneen kertaan täällä salissa todettu

toivottavasti ne villit huhut leikataan todellakin pois että tätä tasetta ei laiteta käyttöön

me puhumme täällä eduskunnassa aika paljon siitä että biotalous on meidän tuleva nouseva talouden ala

lisäksi säännös siitä että maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille ei koske niitä vainajia joilla ei ole oikeutta tulla haudatuksi kyseisen seurakunnan hautausmaalle esimerkiksi jos kotipaikka oli muualla kuin kyseisen seurakunnan alueella

mutta onko seuraava askel tästä taas niin tyypillinen keskittämisharjoitus eli tulevaisuudessa aluevalvontavirastot ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskus yhdistetään suureksi valtakunnalliseksi virastoksi

niin kyllä metsäteollisuuden investoinnit ovat varmasti tärkeitä tuskin meistä kukaan täällä sitä kiistää mutta myöskin ne pienyrittäjän investoinnit ovat tärkeitä

mikä on se ministeriö joka ottaa vetääkseen nimenomaan yhdistävänä ministeriönä sen mitä se biotalous on

arvoisa puhemies

ja kun täällä on ministeri koskinen paikalla niin haluaisin kysyä sitä oletteko te valmis pohtimaan muun muassa sitä että maa ja metsätalousministeriön ympäristöministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön tehtäviä yhdistetään niin että me saamme todellakin näitä biotaloushankkeita edistetyksi

hyvä että ministeri orpo on täällä paikalla juurikin siihen liittyen näihin rästihakkuisiin ja niihin metsiin jotka ovat vajaatuottoisia joista me emme tiedä

kuitenkin on tavanomaista että paikkakunnalla pitkään asunut muuttaa viimeisiksi elinvuosiksiin muualle mutta haluaa tulla haudatuksi kotipaikkakunnalleen ja siitä syystä lienee perusteltua ettei hintaero paikkakunnalla asuneen ja ulkopaikkakuntalaisen välillä muodostu kohtuuttoman suureksi

sopeuttamistoimia eli menoleikkauksia on esitetty lisää tämän hallituksen toimesta ja asiakaspalautteet kertovat siinä karua kieltään että viranomaisten käsittelyajat ovat kansalaisen ja elinkeinonharjoittajan kannalta pitkät

omistussuhteet ovat pirstaloituneet ja ne niin sanotusti tukehtuvat kuten edustaja rajamäki totesi

elämme taantumassa jossa työttömyys on tosiasia ja myös nuorisotyöttömyys ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti ja näihin vaihtuviin tilanteisiin tarvitaan reagointia

niin kuin tässä tuli esille poliisin ylimmällä johdolla on ollut tieto että tietolähteiden käytössä ei ole menetelty poliisilain asetusten ja määräysten mukaan mutta tieto ei ole kulkenut teille arvoisa ministeri

arvoisa herra puhemies

tulee mieleen johan ludvig runebergin runo saarijärven paavosta joka lupasi kaksin verroin ojaa enemmän kaivaa ja näin näyttää että enemmän tulee byrokratiaa ja maanviljelijöille sitä varsinaista byrokratiaojan kaivuuta

palaan vielä tuohon edustaja kivelän alkuperäiseen kysymykseen ja siihen että täällä on esitetty vakavia huolia siitä että töitä on toisilla liikaa ja toisilla liian vähän

mieleni tekisi kysyä onko meillä nyt puupula vai puupila koska tällä kaudellahan nimenomaan metsälakeja uudistettiin ja sdp on ollut itse näitä uudistamassa

niin kuin täällä on todettu kunnat tekevät todellakin sitten loppupeleissä sen kaikkein suurimman työn tässä suuressa prosessissa ja muutenkin suomen kunnat tekevät mielestäni hyvää työtä

toisaalta tavoitteeksi on asetettu viranomaisten määrän selkeä vähentäminen mutta jos normiohjaus tai lupamenettelyn byrokraattisuus eivät vähene ei säästöjä tule virastoja yhdistelemällä tai toimintoja keskittämällä

nyt teillä arvoisa hallitus on paikka ottaa sitä jankuttamaanne kuuluisaa vastuuta ja siteeraan tähän lopuksi akatemiaprofessori kaarlo tuoria joka on todennut laittamattomasti että tämä peli on puhallettava poikki ja koko uudistus on palautettava parlamentaariseen valmisteluun

eli kysymykseni nyt ministeri orpo jos te kerran jäätte tänne paikalle liittyy nimenomaan niitten metsien löytämiseen joita ei hoideta omistusolosuhteista ei välttämättä edes oikein tarkkaan tiedetäkään

nämä edustaja kalmarin ja edustaja hautalan esille ottamat esimerkit elävästä viljelijän elämästä ovat mielestäni huonoa hallintoa ja meillä on hallintolain uudistus ollut tässä hiljattain ja näistä pitäisi tehdä ehdottomasti hallintokanteluja

myös kuulimme isoista lomautuksista

no menneestä on tietysti todettava esimerkiksi se että näistä hätämajoitusyksiköistä ei aikanaan ennätetty neuvotella kuntien kanssa etukäteen kovinkaan perusteellisesti mutta kunnat kuitenkin äkkinäisestä tilanteesta huolimatta työskentelivät jämerästi

arvoisa puhemies

elikkä millä tavalla konkreettisesti että se ei jää puheen tasolle aiotaan tukea vaikka niitä yksinyrittäjiä joita on suomessa kymmeniä tuhansia tai pieniä yrityksiä jotka voisivat vaikka puolet työllistää nuoria

tässä talousarviossa tämä on otettu huomioon lähinnä tässä oppisopimuskoulutuksen kohdalla hyvä niinkin ja siinä on puhuttu näiden vailla tutkintoa olevien asemasta

onko hallitus tähän valmis

samoiten luomutuotteita tuodaan niin kuin hallituksen esityksessä lukee myöskin miljardien edestä eurooppaan eli toivon että emme ole tässä luomassa suomelle viennin esteitä luomutuotteissa

kun lupamenettelyt koskettavat usein elinkeinonharjoittajia joille viivästyminen voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa tätä on tarkasteltava erittäin kriittisesti

mutta nyt kun mietitään tätä hallituksen kuusikohtaista kotouttamisohjelmaa niin siitäkin voidaan todeta että taas kerran kyllä kunnat tekevät jatkossakin paljon töitä ja tätä työtä varmasti riittää niin kuin tiedetään että kotoutumisprosessi on monen kohdalla vasta alussa ja on vielä vaikeasti arvioitavissa mikä on tulevaisuudessa turvapaikanhakijoiden tilanne

täällä eduskunnassa käsiteltiin alku selonteko elikkä valtion aluehallintolain uudistus ja siellä todetaan tämä on ihan painettua tekstiä että sinä vuonna kun talvivaara luvitettiin ely keskuksissa tuottavuusohjelma kohdistui juuri y alueelle

arvoisa puhemies

kaiken sääntelyn tulee luoda lisäarvoa tulee tukea tuotantoa ei estää sitä eikä varsinkaan aktiiviviljelyä ja maatalouden kannattavuutta

tämä nostaa maailmanmarkkinahintoja ja sekin vaikuttaa suomen ruuan hintaan

no tässä on kuitenkin mitä todennäköisimmin käymässä vanhanaikaiset niin kuin monessa lainsäädännössä on huomattu ja mikä unionista tulee että byrokratia tulee lisääntymään valvonnan muodossa

heillä on edelleen vahva rooli näissä asioissa ja esimerkiksi sitä osaamista ei sitten häviä tuottavuusohjelman ja vaikkapa eläköitymisen kautta

sitten toinen huomionarvoinen seikka kuten sisäministeri hyvin tietää kun viime syksynä tämä tilanne oli hyvin laajamittaista

tässä on esitetty edelleen virastoperustaisen järjestelmän jatkamista vaikka muun muassa luomuliitto on esittänyt yksityistä valvontalaitosta

suomen viranomaisjärjestelmä kyllä koeponnistettiin heti ja perusteellisesti erityisesti ptr yhteistyö siinä oli myös mpr yhteistyö ja kansalaisjärjestöt olivat aktiivisesti omalla panoksellaan mukana

samoin todetaan että hallinnon rakenteet ovat ajalta ennen eu jäsenyyttä

ministeri rinne ehti lähteä

olisin toivonut että hän olisi myös avannut sitten tätä eu arviomäärärahaa ja maksua koska täällä puhutaan poikkeamista ja maksupoikkeamista jotka liittyvät alv maksupohjiin

onko nyt näköpiirissä hallinnon virtaviivaistamista keventämistä niin että tämä hyvä hallinto todella tukee maatalouden tuottavuutta eikä aseta missään hidasteita

ja siitä konkreettisesti oli nähtävissä tämä tornion järjestelykeskuksen hyvä ja tehokas toiminta käytännössä

mutta ennen kaikkea huolimatta siitä että euroopan unionissa on meneillään refit hanke mikään ei indikoi tälläkään hetkellä sitä että byrokratiaa olisi tulossa vähemmän

minusta tämä on vakava ongelma jos tässä on kysymys niistä eu jäsenmaksuista jotka ovat alv sidonnaisia näissä valtioissa ja siellä on tullut tämmöisiä merkittäviä poikkeamia

se ei ole pitkä tie